lisäksi pitää kyetä haistelemaan tulevaisuuden trendejä

hankalia päätöksiä voidaan tehdä myös oikeudenmukaisesti jos niin halutaan tehdä

koulutusleikkaukset joista ollaan tänään käyty keskustelua taas rapauttavat kasvun rakennuspuita

meidän olisi aika tunnustaa toisen asteen opiskelun yhteiskunnallinen merkitys ja antaa sen arvostuksen näkyä myös näiden opiskelijoiden toimeentulosta päätettäessä

voidaan sanoa että missä ikinä ihmiset toimivat siellä edustettuina ovat molemmat sukupuolet ja siksi kaikissa asioissa on aina sukupuoleen liittyviä erityispiirteitä

esimerkiksi kehitysvammaisella naisella on erityisiä tarpeita kehitysvammaiseen mieheen verrattuna

arvoisa puhemies

heidän ongelmaansa vaikuttavat kulttuuriset tekijät kotiin ja perheen hoitoon sitoutuminen ja monet muut asiat

arvoisa puhemies

kuntakenttää radikaalisti muuttava paras hanke on varsin tarpeellinen askel kohti nykyistä toimintakykyisempää taloudellisesti järkevämmin järjestettyä sekä palveluiden laadun ja saatavuuden kannalta parempaa julkisten palveluiden järjestelmää

selvitysyksikkö laatisi ilmiöselvityksiä joissa kuvattaisiin harmaan talouden ilmiöitä sekä harmaan talouden torjuntaa ja niiden vaikutuksia yksilöimättä yritystä tai muuta yksikköä taikka henkilöä

meidän on huolehdittava järjestösektoristamme jotta myös jatkossa meillä on tahoja jotka tarjoavat mahdollisuuksia olla mukana osallistua toimintaan ja tavata muita ihmisiä

kun hallitus nyt satsaa tämän harmaan talouden ilmiöiden tutkintaan on paikallaan kysyä miten itse ongelmaan puututaan missä ovat resurssit valvontaan ja harmaan talouden rikostutkintaan

kaiken kaikkiaan maahanmuuttajien kotouttaminen kärsii tällä hetkellä resurssipulasta ja tämä luo erilaisia ongelmia yhteiskuntaamme

kaiken kaikkiaan sukupolvia ei tule ajaa toisiaan vastaan vaan ymmärrystä sukupolvien välisestä vuorovaikutuksesta ja yhteisöllisyydestä tarvitaan entisestään lisää

selonteon tasolla näitä haasteita on tiedostettu

väittäisin että kyllä tästä harmaasta taloudesta on aivan riittävästi tietoa ja tietoa on myös niistä keinoista joilla sitä aidosti pystyttäisiin torjumaan

arvoisa rouva puhemies

tasa arvokysymykset voivat olla myös hyvin erisuuruisia

maan suurimman monikuntaliitoksen pohjalta on hyvä ponnistaa kohti tulevaa mutta on silti todettava että kuntaliitoksen alkuvaihe on ollut erittäin hankala ja monimutkainen

on kummallista että harmaan talouden torjunnan viranomaistyötä tällä uudistuksella pyritään tehostamaan ja kohdentamaan paremmin kun aidosti se ongelma on tämän valvonnan kertakaikkinen vähyys ja toisaalta työkalut puuttua näihin ongelmiin ovat hyvin vähäiset

se olisi aivan konkreettinen työkalu tähän valvontaan

liitoksen myötä tehdyt sitoumukset viiden vuoden määräaikoihin ja tilanteen jäädyttäminen rakenteiden muuttamisen suhteen muutenkin ovat osoittautuneet erittäin ongelmallisiksi tässä ajassa

työmarkkinoilla on myös miesten kohdalla korostuvia ongelmia etenkin teollisuudessa josta poistuu pysyvästi paljon työpaikkoja

harmaa talous murentaa rehellisen yritystoiminnan perusteita kun se tekee käytännössä miltei mahdottomaksi pärjätä urakkakilpailuissa rehellisellä toiminnalla

nämä työntekijät ovat erittäin vaikeasti työllistettävissä

harmaa talous kukoistaakin etenkin rakennusalalla jossa ulkomaalaisia työntekijöitä tuodaan halpatöihin surkein työehdoin ja yhteiskunnalliset velvoitteet laiminlyöden

samaan aikaan tämä hallitus on suunnannut paukkunsa työllisyyspolitiikassa helposti työllistettäviin ja vaikeammin työllistettävät on jätetty oman onnensa nojaan

aivan lopuksi ihmettelen kovasti miksi työsuojeluviranomaiset puuttuvat uuden yksikön palveluiden käyttäjistä

mielestäni tämä toivottavasti ei tarkoituksellinen unohdus tulee jatkossa korjata

työsuojeluviranomaisten rooli on harmaan talouden torjunnassa tärkeä mutta ilman kunnollisia mahdollisuuksia viranomaisyhteistyöhön valvonta jää helposti varsin hampaattomaksi

se tukee myös työssäjaksamista ja sen myötä eläkeiän myöhentämistavoitteita

ongelmallisin tilanne tapahtuisi jos nykytilanteessa suhteellisen tehokkaasti hyvät lähipalvelut tuottava kunta pakotettaisiin niin sanotulla isäntäkuntamallilla yhteistoimintaan suuremman kunnan kanssa

perheen kannalta tasa arvon parantamisessa on olennaista myös että perhevapaiden kustannuksia saadaan jaettua tasaisesti mies ja naisvaltaisten alojen kesken

tämän kaltaisiin toimiin ei valtion tule mennä onhan yhdeksi uudistuksen peruslähtökohdaksi otettu kunta ja palvelurakenteen vahvistaminen kunnallisen kansanvallan lähtökohdista

me emme käsitelleet valiokuntakäsittelyssä tätä selontekoa pölyyntymään

arvoisa puhemies

hankkeen puitelain velvoitteiden suhteen syntyy ongelmallisia tilanteita kun samaan aikaan valmistellaan lainsäädäntöä joka on ristiriidassa tämän puitelain kanssa

esimerkiksi tulevan terveydenhuoltolain kohdalla on puhuttu säädöksestä joka määräisi että kunnan on hankittava erikoissairaanhoidon palvelut samasta sairaanhoitopiiristä johon kuuluu kuntayhtymä joka vastaa perusterveydenhuollon palveluista

arvoisa herra puhemies

työkokeilua ja palkkatukea koskevien säännösten muuttamisella halutaan estää se että työkokeilulla tai palkkatuella palkattava henkilö korvaisi jo työnantajan palveluksessa olevan ihmisen joka irtisanottaisiin tai lomautettaisiin

kunnista kuuluukin viestiä että lyhyenkin tähtäimen suunnittelu on käytännössä jäissä kun epävarmuus tulevaisuudesta on erittäin suuri

näitä väärinkäytöksiä on ilmennyt ja nyt jatkossa työsopimuslaissa säädetään työntarjoamisvelvollisuuden mahdollisesta laiminlyönnistä myös sanktio

tästä seuraa taloudellisesti varsin epäsuotuisa tilanne jossa suunnitelmallisuus vaihtuu pelkkään haasteisiin reagoimiseen

ehdotetut muutokset myös tiukentavat jonkin verran edellytyksiä palkkatuen myöntämiselle ja työkokeilun järjestämiselle niillä työpaikoilla joilla on toteutettu irtisanomisia lomautuksia tai osa aikaistettu työntekijöitä taikka joilla muutoin on osa aikatyöntekijöitä

tämä johtuu siitä että ehdotetussa säännöksessä on otettu huomioon työsopimuslain lisätyön ja muun työn tarjoamisvelvollisuutta koskevat säännökset eikä rajattu sitä koskemaan pelkästään samaa tai samankaltaista työtä jota työntekijä on tehnyt

myös työkokeilun kohdalla on olennaista selvittää korvataanko työkokeilussa olevan työpanoksella työkokeilun järjestäjän palveluksessa olevien irtisanottujen lomautettujen ja osa aikaisten työpanosta

jos työkokeilusopimus tehdään tehtävistä joita työkokeilun järjestäjä ei muuten teettäisi työsuhteessa työkokeilun järjestämiselle ei työntarjoamisvelvollisuuden kannalta ole saatujen selvitysten mukaan estettä

työkokeilun järjestäminen tällaisilla työpajoilla on mahdollista kunhan kyse on valmennuksesta ja tehtävistä joita kunta ei teetä omilla työsopimussuhteisilla työntekijöillä ja joihin työnantajalla ei siten pääsääntöisesti ole työsopimuslain mukaista työntarjoamisvelvollisuutta

hyvät kollegat

arvoisa herra puhemies

tämä hallituksen esitys sisältää useita toisiinsa liittymättömiä ehdotuksia joiden taustalla on muun muassa tarve täydentää osallistumisoikeus ja ympäristömeludirektiivien täytäntöönpanoa ja tarve panna täytäntöön eräitä eun aluskierrätysasetuksen säännöksiä ja nuo kaikki ovat varsin kannatettavia esityksiä

työpajoissa tarjolla olevat työkokeilupaikat ja niissä tarjolla olevat tehtävät ovat pääsääntöisesti sellaisia että niillä ei korvata kunnan omien työsuhteisten henkilöiden työpanosta

ministeri rehula kehitysvammaiset henkilöt eivät todellakaan ole oppositiolle mikään pelkkä kuriositeetti päinvastoin

arvoisa herra puhemies

kaikkiaan on siis tarpeen selkeyttää pelisäännöt erilaisten yhteiskunnan tukemien työllistämismuotojen käyttämisessä mutta uskon vahvasti että tämä työ jatkuu vielä näiden uudistustenkin jälkeen

me olemme todella huolissamme heidän pärjäämisestään jatkossakin tällä kertaa syystä että tämä eläkkeensaajien asumistuen leikkaus koskettaa myös heitä

minulla tuskin välikysymyksen allekirjoittaneillakaan ei ole siitä mitään faktaa mutta vahva mututuntuma kertoo että vasteajat olisivat pidentyneet

minä koen itse näin koska maaseudulla asuvat ihmiset ottavat hihasta kiinni antavat palautetta kasvotusten puhelimitse sähköpostitse että heidän turvallisuudentunteensa on heikentynyt

minä käytin sitä sanaa siitä syystä että minä olen törmännyt täällä hallituspuolueen edustajiin jotka ovat väittäneet minulle toista että eläkkeensaajan asumistuen leikkaus ei kohdistu kehitysvammaisiin henkilöihin

sen vuoksi kiinnitin siihen sanaan huomion ja käytin ehkä väärää sanaa ministeri rehulan ajatuksia ajatellen

siihen voidaan vastata vain sillä että meillä on riittävästi poliisipartioita töissä että he voivat näkyä niin maaseudulla kuin kaupungeissakin muutenkin kuin vain kiireellisimpiä tehtäviä hoitamassa

mutta minä toivon todella että kun te olette nyt luvanneet tehdä nämä vaikutusarviot ennen leikkauspäätöksiä te myös teette ne ja siinä tulevat myös nämä kehitysvammaisiin ihmisiin kohdistuvat säästöt huomioitua

on tärkeää muistaa että pienten turvesoiden luvitukseen siirryttiin koska isojakin soita oli tapana lohkoa pieniksi tuotantoalueiksi ympäristöluvan välttämiseksi